silloin monilla heistä on myös sitä kotimetsää

tämän pitää olla selkeä lähtökohta koska kunnat joutuvat muuten tinkimään kaikesta muusta ihmistä lähellä olevasta perustarpeitten hoidosta jos niille tulee veropohjan vähennyksiä ja samaan aikaan lisää tehtäviä

kun täällä olemme ihmetelleet miksi nuoriso tekee ja toimii niin kuin tekee niin hehän vain matkivat aikuisten käyttäytymistä

jos uhkaillaan niin että joku fyysisen väkivallan pelossa tai muuten ei uskalla toimia todistajana niin löytyykö tähän sitten jostakin muusta lainsäädännöstä selkeämmät keinot joilla ihmisten fyysinen turvallisuus myöskin uhkailua ja kiristystä kohtaan voitaisiin paremmin kenties toteuttaa

näkisin että meidän suomalaisten tulee rohkeasti ja avoimesti lähteä omalta perinteiseltä suomalaiselta arvopohjalta käymään kulttuurielämää koskevaa kehitystä ja sitä keskustelua jota tänäänkin täällä käymme

erona vain on se että toinen useimmiten jätteen tuottaja päästää metaania toinen tehdas voimala tai muu vastaava useimmiten pelkkää hiilidioksidia

tähän tulisi olla myös tervettä kannustusta jotta metsät tulisivat hoidettua ja jotta puuta olisi silloin myös kaupan kun tienvarsilla ja ratapihoilla ei enää ole niitä puumääriä jotka tällä hetkellä siellä näemme

arvoisa puhemies

rönni toi esille liittyen tähän alkoholiverotukseen näkökohtia jotka ovat asioita jotka vaatisivat sitä että euroopan unionin puitteissa saataisiin asiaan semmoinen korjaus että koko unionin alueella voitaisiin nähdä ne ongelmat mitä alkoholi aiheuttaa ja sen pohjalta luoda yhtenäistä alkoholipoliittista verolinjaa

mutta toivon että lakialoite joka on keskustelun aiheena saa asianomaisessa valiokunnassa oikean käsittelyn

jääkiekko otteluiden väliajalla avataan baarit

aiemmat lakialoitteet ovat olleet osaltaan henkisiä inhimillisiä kysymyksiä koskettavia

ja kun hän mainitsi että on tämmöinen kesä mersu niin se osui aivan minunkin kohdalleni elikkä tiedän hyvin minkä kaltaisesta tämmöisessä on kyse

uskon että kyllä euroopassa käydään rakentamaan rakentamaan nimenomaan puusta

en ole tässä asiassa asioista perillä mutta ajattelen että juuri uhkailu ja kiristys on varmasti muussa lainsäädännössä käsitelty ja siellä myöskin löytyy varmasti törkeä aste

suomen historia eri vuosisatojen aikana on luonut sen perustan johonka meidän tämä päivämme rakentuu

suomalaisella teknologialla saadaan märästäkin lietteestä vangittua energiaa sen sijaan että liete ajan kanssa maatuessaan vapauttaisi metaania ympäristömme tuhoksi

pitäisin hyvin perusteltuna että tämä autoharrastus autojen kunnostamiseen autojen vaalimiseen ja myöskin sitä kautta autokulttuuriin ja historiaan liittyvä harrastetyö tulisi huomioiduksi lakialoitteessa esitetyllä tavalla

osaltaan tämäkin lakialoitteeni omaa myös tällaisen ulottuvuuden mutta on ennen kaikkea nyt tällä kertaa aineellisia arvoja koskettava

aikaisemmin he vielä enemmän muistuttivat oluttölkkejä

sama liittyy autourheiluun

näen että meidän suomalaisten tulee myös nähdä ja tunnustaa avoimesti ja suoraan kristillinen arvopohja kirkon ja kristinuskon vaikutus suomen kansallisessa historiassa tässä päivässä ja myös tulevaisuudessa

ei mielestäni tällä hetkellä toimitaan kyllä tuon lain perustelujen vastaisesti jäisi sahan vielä vetoaa siihen valiokunta korosti tuolloin raskauden keskeyttämisen ehdottomana takarajana on pidettävä ajankohtaa josta lapsella kun parhaissa mahdollisissa olosuhteissa kyky säilyä hengissä äidin ruumiin ulkopuolelle jos tällä hetkellä meillä on jo kakskytkaks raskausviikolla syntyneitä keskus ja jotka ovat jääneet eloon ja ovat aivan aidon piirteitä eli tuon rajan

toivon että aloite saa asianomaisissa valiokuntakäsittelyissä myönteisen etenemistien

kuluneen vuoden aikana on ollut poikkeuksellisen paljon myrskyjä tunnetulla tavalla ja nämä myrskyt ovat kaataneet metsää aiheuttaneet vahinkoja

tiedän nämä ongelmat kun meillä keuruulla lopetti lastulevytehdas

kaasuautosta ei tule käytännössä lainkaan hiukkaspäästöjä ja ilman laadun kannalta keskeiset terveydelle haitalliset päästöt ovat vttn tutkimusten mukaan huomattavan alhaiset nestemäisiin biopolttoaineisiinkin verrattuna

meillä lopetti maailman parhaita vanereita ja viiluja tekevä tehdas joka teki soitinvanereita lentokonevanereita huippuhuonekalujen pintaviiluja

ellei ole käynyt jollakin myrskytuhoalueella en ainakaan minä mutta ei varmasti kukaan toinenkaan oikein voisi aavistaa mistä todella on kyse

nyt tuotteitten valmistajat joutuvat kysymään mistä tehdään rummut mistä hankitaan huonekaluihin pintaviiluja ja valmistajat ovat joutuneet luopumaan vientituotteista joilla markkinoita olisi tänäkin aikana

yleensä kun me puhumme maahanmuuttajista me ajattelemme että he ovat muihin kuin eri kristillisiin kirkkoihin kuuluvia

rajan yli ollaan reilusti miehen työ ja on hyvin ristiriitaista että meillä samanikäisiä lapsia saatetaan keskus cacissa enää elvyttää ja ja pitää elossa ja heitä huikkaa ja samanikäisiä sikiöitä sitten

keski suomessa konneveden kunnan alueella on varsin laaja myrskytuhoalue jolla käynyt henkilö kyllä pystyy näkemään mistä on ollut kyse

elikkä meidän on pidettävä huolta teollisuuden tuotantoedellytyksistä ja siitä että teollisuus uskaltaa myös investoida niihin kohteisiin missä vienti vielä toimii

haluan tällä lainsäädännöllä lakialoitteellani viestittää myös puuta jalostaville yrityksille että vielä kannattaa panostaa puunjalostukseen ja sen innovaatioihin

sitte abortoiaa

ne vahingot jotka noilla laajoilla alueilla on kohdattu ovat olleet jotain sellaista kuin maisema on nähty viime sotien aikaisissa kuvissa joissa metsä on ammuttu poikki ja ei sitä oikein metsänä voi enää pitää

kuningas kuitenkin tyytyväinen että tätä asiaa avataan keskusteluun sillä kuka aborttikysymys on hyvin vaiettu aihe siitä on tavattoman vaikea käydä käydä keskustelua ilman että syntyy voimakkaita riimuja puoleen tai toisia mielestäni meidän tulisi vie avoimesti uskaltaa myös tätä syntymättömän lapsen ihmisarvoa tarkastella ja sitä siitä keskustella näiden erilaisten kipu kohti

niin vähän me suomalaiset tuomme esille sitä perustaa jota kristinusko tässä maassa on merkinnyt jo ennen ristiretkiä olevalta ajalta

tuotantoketju työllistää useilla eri toimialoilla ympäri suomen

sen takia kun usein tuomme esille että me olemme muuttuvassa maailmassa jossa on monikulttuurisuutta täytyy muistaa myöskin tämä kristillisen arvopohjan merkitys ja että maahanmuuttajien valtaenemmistö on nimenomaan kristittyjä

edusti

keski suomessa pahimmat alueet ovat menetysten kohdalta olleet konnevesi äänekosken pohjoisosa osaltaan viitasaari osaltaan uuraisten kyynämöisten kylä kannonkoski läntinen keuruu osaltaan niitä alueita jotka ovat myös entistä pihlajaveden kuntaa ja täällä nämä vahingot ovat selkeästi nähtävissä

ne jotka kuuluvat muihin uskontoihin myös sanovat että jos tässä maassa otettaisiin kristillinen usko elämässä enemmän todesta silloin myös maahanmuuttajien jotka eivät ole kristittyjä olisi tässä maassa parempi elää

arvoisa puhemies on tärkeää että ihmisen alkua suojataan kuten edeltä edellinen kierrosta ja totesi sikiö on täysin ympäri ympäröivien aikuisten armoilla siiki on äitinsä huomassa vatsassa pieni lapsi tulee maailma ja monin tavoin valmiina hänellä on tietyt geenit letty ulkonäköä

arvoisa puhemies

ja todellakin myös netissä olevat häiriötekijät tulisi tässä samassa yhteydessä ottaa tarkastelun alle tai ainakin tarkasteltavaksi ja muussa yhteydessä sitten käsiteltäväksi jos ei mahdu tähän samaan asiakokonaisuuteen

jos hän on onnekas hän saa syntyä terveenä ja toivottuna sikiön ja alkioon ja perimän suojaa säätelevät lait koskettavat ihmisen elämän herkintä aluetta on tärkeätä laki ottaa huomioon ihmisen elämän monivivahteisuuden käsite erottava laki sisältää monia hyviä näkökulmia

olisi hyvin toivottavaa että tällainen lähinnä suomen sisävesille kotimaan liikenteeseen aiottu kevyt kuljetusalustyyppi saataisiin rakenteille koska tällä olisi myöskin vientimahdollisuuksia innovatiivisena tuotteena niin venäjälle kuin keski eurooppaan

itse kun olin haapamäellä aistimassa tämän viimeisimmän myrskyn joka taisi olla sylvi myrskyksi nimetty siinä tuli vajaan tunnin ajan ukkosen jylinää josta yksityistä salaman ääntä ei voinut erottaa

arvoisa puhemies

olisi todella hyvä että päästäisiin sellaiseen poliittiseen kulttuuriin jossa kansanedustajilla on todellista vaikutusvaltaa asioihin nykyistä enemmän että avoimesti ja rehellisesti voidaan asioita pohtia ja että jokainen voisi kokea tulevansa kuulluksi

minua ainakin häiritsee tavattomasti se että jatkuvasti saan runsaasti omissa nimissäni omalla sähköpostiosoitteellani lähetettyjä sähköposteja jotka eivät ole minun lähettämiäni

yksi asia kuten jo aiemmin tuli esille ei sisällä syntymättömän lapsen oikeutta päihteettömään elämään ja valitettavasti yhteiskuntamme kuusi yksi

tämä häiritsee sikäli jos joku ulkopuolinen voi saada tällaisia posteja jotka eivät ole asianomaisen lähettämiä ja nämä tällaiset asiat pitäisi voida kieltää

arkinen elämä työ rakentaminen vaikka infrastruktuurirakentaminen nämä kaikki ovat myös enemmän tai vähemmän tekemisissä kulttuurin kanssa hyvinkin vahvasti

näin ollen toivoisin että tässä otettaisiin suomessa tuotanto käteen ja se toteutettaisiin eturivin valmistajana euroopassa uudella tekniikalla koska on ilmeistä että jos ei näitä rahoja oteta käyttöön niin tekijät löytyvät muualta

ikävä ilmiö on yhä lisääntyvä naisten päihteiden käyttöä meillä on yhä enemmän äitejä jotka ovat raskaana ja käyttävät joko huumeita tai ovat alkoholisteja

hyvin huomionarvoinen näkökohta on se että ei jäädä sellaisen oman suunnitelman vangiksi joka on tehty aiemmissa olosuhteissa minkä jälkeen ympärillä ovat saattaneet monet asiat muuttua hyvinkin paljon

tiedän että siinä on monia teknisiä ongelmia mutta pitäisi kehittää sähköpostikäytäntö sellaiseksi että sieltä ilkivalta ja häiriö saataisiin myöskin pois

maisema joka tulee teiden siltojen rautateitten rakennusten rakentamisen tuloksena on aina tekemisissä kulttuurin kanssa

arvoisa puhemies

metsän eläimet omasivat ihmeellisen viisauden

tällä hetkellähän on tilanne se että muun muassa saimaan vesistössä liikkuvat alukset jos jätetään huvialukset ja matkailuliikenne pois ovat pääosin venäläisiä

hirvet olivat menneet aukkopaikalle metsässä äännelleet ja silloin kun vielä oli tyventä kokoontuneet laumaksi aukealle paikalle missä puut eivät sitten voineet kaatua

päivi räsänen toi esille juuri työhönottovaiheessa jotta voi olla varmuutta minkälaista henkilöä ollaan työhön ottamassa tarvitaan selvyys näihin tilanteisiin

lapsia ja nuoria suojellaan monin tavoin vielä muun muassa alkoholiin alkoholirikoslaissa joka on käsiteltävän tällä hetkellä valiokunnissa

haluan osaltani vain korostaa niitä huomioita joita ed

esimerkiksi täällä helsingissä on nyt helsingin sanomien talossa menossa helsinkiläistä maisemaa kuvaava taulunäyttely

vielä palaan näihin valtiontalouden laajoihin kysymyksiin

ministeri anu vehviläiselle on annettava suurta tunnustusta että hänen aikanaan on pelastettu ratkaisuilla karjalan radan kokonaisuus maan leveimmällä kohdalla kulkevan poikkiradan kokonaisuus ja myös keski suomen radan tulevaisuus

siellä on eräs kohoon päätös mukana kohopäätöksessä käsite etiikka h kaksitoista vuotiasta lasta jolla oli tarjottu väkevää juomaan sillä seurauksella että lapsi on joutunut tiedottomaan tilaan kun lapsi ei ikäänsä nähden voinut antaa suostumusta niin tässä tapauksessa menettely luettiin vastaajan syyksi pahoinpitelyna miksi ei syntymätöntä lasta suojella vastaavalla tavalla

klaus pentti äskeisessä puheenvuorossaan toi esille

sitten tietysti päijänteen vesistö saattaisi olla keski suomessa alue jossa näillä aluksilla voitaisiin liikkua samoin keiteleen vesistö jyväskylän itäpohjoispuolella

minusta on käsittämätöntä että oikeusprosessit jatkuvien aiheettomien poissaolojen vuoksi tarpeettomasti pitkittyvät

tuon esille myös kansalaisopistojen järjestöjen ja seurojen merkityksen nimenomaan ihmistä lähellä olevan kulttuurin kanssa

näkisin että samalla kun meillä puhutaan hyvin paljon ruuhkaratojen investoinneista meidän pitää nähdä myös kansallisena rikkautena ne rautatiet jotka tunnetaan nyt vähäliikenteisinä ratoina tai metsäratoina tai jotka ovat ihan rappiolla kuten haapamäkiparkanopori rata pääosin on

valitettavasti vaajakosken sillat ovat pulma että kuljetusaluksilla ei niistä voitaisi alitse päästä mutta merkittävät vesistöt ja käyttötarpeethan olisivat sekä keiteleen että päijänteen vesistöillä aivan omasta takaakin

siksi on tarpeellista ryhtyä toimiin biokaasun pitämiseksi vapaana polttoaineverosta kotimaisen ja puhtaan energiankäytön sekä alan teknologian ja tuotannon edistämiseksi

kulttuuria pitää nähdä myös myönteisenä tekijänä hyvinvointiin nuorison elämänotteeseen liittämisessä

aikaisemmin on kiinnitetty myös tarkastusvaliokunnan taikka sen edeltäjän toimesta huomiota siihen että meillä on rataverkkoa joka on liian vajaassa käytössä ja näin ollen investoinnit jotka on tehty rataverkkoon eivät voi hyödyttää ja palvella siinä tarkoituksessa mitä varten radat ovat tehdyt

arvoisa puhemies

asioita voidaan terveen järjen käytöllä hoitaa myöskin paikalla ja sopia ja keskustella ohjaten neuvoen opastaen eikä kaikkea vähäistä tarvitse tuommoisiin rekistereihin viedä mutta silloin kun siihen on aihetta ne tulee sinne saattaa

mielestäni syntymättömällä lapsella on oltava oikeus päihteettömään elämään miksi anna tässä yhteydessä myös tekisi rangaistussäännöksiä elinikäisen vamman tuottamisesta lapselle varsinkin jos lapsen äiti ei suostu hoitoon

jokainen puu oli sieltä katkennut

arvoisa puhemies

vanhasen hallitus on aivan oikealla tiellä kun on havainnut tämän epäkohdan joka liittyy lähiomaisten perintö ja lahjavero ongelmaan

sillä voidaan saavuttaa ne nuoret jotka muutoin olisivat syrjäytymässä ja vieraantumassa elämästä

haluan että kulttuuri nähdään koko elämää koskevana ja elämästä nousevana asiana ja sellaisena sillä on vankka sija suomalaiselta arvopohjalta nousevana

lähiomaisten kohdallahan on usein kyse yhteiseksi jo koetusta omaisuudesta omaksi koetusta omaisuudesta joka on työllä hankittu tai yrittämisellä hankittu ja vielä ylläpidetty tai enennettykin yhdessä perheen merkeissä

mielestäni nämä tapaukset on saatava keski rangaistavaksi kuten edellinenkin tapaus oli jossa oli kysymys kaksitoista vuotiaasta lapsesta eikä elinikäistä vammaa syntyneen tärkeintä on että äiti joka saadaan mahdollisesti pakkohoitoa tai hän itse ymmärtää oman vastuunsa syntymättömästä lapsesta

arvoisa puhemies

toivon että meillä kiinnitettäisiin kaikessa lainsäädännössä huomiota erityisesti siihen mitenkä tämä lainsäädäntö on perustuslain hengen ja tarkoituksen kanssa soveliasta ja siltä pohjalta lainsäädäntöä tulee voida tarkastaa

ekanakin yksi pointti

kun viina halpeni virossa on meillä salakuljetus kutakuinkin tyrehtynyt koska on kannattavampaa hakea laillisin keinoin halpaa viinaa kuin salakuljettaa sitä

arvoisa puhemies

jos tästä sitten kuolemantapauksen myötä joudutaan maksamaan perintöveroa niin kuin nyt joudutaan niin se koetaan monessa tapauksessa ongelmaksi

lakialoitteellani haluan korjata sen epäkohdan että meillä ei ole avattu rintamasotilaseläkkeitten ja rintamasotilastunnuksen myöntämismahdollisuutta niille henkilöille jotka kokevat että heille tämä kuuluisi

seuraukset ovat niin kalliit inhimillisesti kuin taloudellisesti ja lainsäädännön keinoin tulee varmistaa että jokainen syntyvä lapsi saa elämälleen terveet ja turvalliset lähtökohdat

osaltaan vakuutukset korvaavat vahinkoja mutta on ilmiselvää että tuskin koskaan kaikkea ja kaikilla ei ole vakuutuksia

toinen pointti

mitä suurempi veronkorotus on sitä enemmän kokonaiskulutus vähenee koska matkustajatuonti tai muu tilastoimaton kulutus ei lisäänny yhtä paljon kuin tilastoitu kulutus vähenee

tämä on yksi vaihtoehto mutta kukaan meistä ei tiedä milloinka ajallinen matkanpää tulee

jos lapsi saa syntyä on hänen hyvinvointinsa varmistettava jo sikiövaiheessa sen vuoksi puhuin täällä jo viime viikolla sikiön oikeudesta päihteettömään elämään kaikkein tärkeintä on aina turvata lapsen oikeudet myös syntymättömän lapsen oikeudet syntyä kauniina pienenä ihmisen

ruotsissa tsunami opetti vallanpitäjille tämän asian ja sen seurauksena ruotsissa tehtiin ne ratkaisut joilla perintövero lähiomaisilta poistettiin

erityisesti arvoisa puhemies tässä taloudellisessa tilanteessa perustelu että matkustajatuonti olisi meille jonkinlainen uhka on kestämätön perusteeton

haluan luoda paineita siihen että voitaisiin selvittää onko henkilöitä joille kuuluu rintamasotilastunnus ja jos todetaan että heille kuuluisi tämä tunnus niin silloin korjattaisiin se epäkohta että he eivät ole sitä saaneet ja nämä henkilöt voisivat saada sen tunnuksen mikä heille oikeutetusti kuuluu

edustajia

kun talous heikkenee e

ulkomaille matkustaminen ei ole välttämätöntä

elikkä menetykset ovat olleet aineellisesti suuria mutta tiloilla joilla itse asiassa koko metsä on mennyt joillakin se on ollut turva jota on ajateltu eläkevuosien ajaksi jossakin se on nuoren viljelijäyrittäjän turva tulevaisuuteen tämä turva on silloin kadonnut

minusta on liian jäykkä tuo asenne että on pantu aikoinaan jo kauan sitten päättynyt määräaika jonka jälkeen enää ei rintamasotilastunnusta anneta

tämän vuoksi näen luontevaksi sen että perintö ja lahjavero ensimmäiseen perintöveroluokkaan kuuluvilta eli lähiomaisilta ja heihin rinnastettavilta poistettaisiin kokonaan ja nykyistä tuntuvasti suuremmilta perittäviltä omaisuuksilta siten että siihen mahtuu normaalin kansalaisen maatilavarallisuutta yritysvarallisuutta sen mukaan kuin elinkeinon harjoittaminen on vaatinut

arvoisa herra puhemies

alkoholitutkijoiden mukaan veronkorotusten myötä tuonti kyllä lisääntyisi mutta saatavuuden vaikeutuminen leikkaisi kulutusta huomattavasti

on jotenkin

vaikea tulla puhumaan asiasta jossa yritetään järjellä perusteella järjetöntä asiaa jossa yritetään järjellä ja pykälällä perusteella siitä että kuinka suurinta ihmisoikeutta oikeutta elämään voidaan sievistellä ja keksiä perustelua sille että ihmisalkuun tapetaan äitinsä kohtu siitähän tässä on kysymys ja haluan myös eduskunnan pöytäkirjojen sanoa että nyt on kysymyksessä kansanedustaja timo soinin henkilökohtaiset mielipiteet eikä perussuomalaiset puolueen kanta mutta en milloinkaan tuu hyväksyä sitä

minusta on yksilön oikeusturvan kannalta oikein että hän voi anoa tunnusta tai pyytää selvitettäväksi kuuluuko hänelle rintamasotilastunnus